tilannehan on siinä kuinka maakuntavaltuustot se maakunnallinen päätöksenteko rakennetaan se että siellä ei pienillä kunnilla ole juurikaan sanan sijaa miten sen pienen kunnan asioita siellä maakunnassa toteutetaan

siellä ovat maakunnan suuret kaupungit edustettuina hyvinkin paljon ja sitä kautta nämä sosiaali ja terveyspalvelut ja nimenomaan erikoissairaanhoito keskittyvät sitten sinne maakunnan pääkaupunkeihin ja palveluita tuotetaan siellä ja pienet kunnat jäävät nuolemaan näppejään näistä palveluista

kysymys on molemmissa malleissa kuitenkin aika rajusta keskittämispolitiikasta ja siihen ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se että erikoissairaanhoito tuotetaan valtion palveluna ja silloin lailla määritellään se palvelu kuinka se tuotetaan

edustaja rehula puhui tässä vapaasta liikkuvuudesta eu alueella mutta tässä yhdistelmälupadirektiivissä on kysymys nimenomaan kolmansista maista eun ulkopuolelta tulevista

sitten se että nyt tällä hetkellä on edustaja rehula kuitenkin tilanne sellainen että tässä toimivaltajaossa joka on meillä käytössä komissiolla ei ole nimenomaan tällä hetkellä mahdollisuuksia puuttua tämmöiseen politiikka alaan kuin esimerkiksi työvoimapolitiikka tai sosiaalipolitiikka

mutta tätä ollaan murtamassa ja nimenomaan näillä sopimusluonteisilla järjestelyillä ja ylipäänsäkin kaikkia niitä rakenteellisia uudistuksia mitä komissio tietyssä jäsenvaltiossa haluaa toteutettavaksi haluaa sopia poliittisella tasolla tai jäsenvaltion kanssa ja pyrkii pääsemään sinne politiikka aloille mihin tällä hetkellä komissio ei ole päässyt

tätä tehostaakseen nyt on ruvettu käymään keskustelua niin sanotusta solidaarisuusmekanismista eli rahastosta jolla sitten jäsenmaat sitoutetaan oikeudellisesti näihin sopimusluonteisiin ratkaisuihin

tämä on ihan uusi väline

miten sitä käytetään ja mihin käytetään nämä ovat vielä kaikki auki mutta nyt käydään jo sitä keskustelua että tässä täytyy vain pikkuisen tsiikata tulevaisuuteen mitä sieltä on tulossa

euroalueella ei ole mitään näistä meillä ei ole yhteistä kieltä ei yhteistä kulttuuria ei yhteistä talouspolitiikkaa ainoastaan yhteisvaluutta

tämä on vaan niin että se ei tällä tavalla toimi

arvoisa puhemies

täytyy sanoa että edustaja pekkarisella on joko vastaanottimessa vikaa tai sitten kuulossa vikaa

mutta miten ne turvataan

se vie enemmän kuin minuutin aikaa

eilen tuli monta kertaa esille ja varsinkin kokoomuksen puolelta että perussuomalaiset haluavat vetää letkut irti kreikasta

mutta siitä ei ole kysymys vaan siitä oli kysymys että perussuomalaiset voivat vetää letkut irti epädemokraattisista toimimattomista tukipaketeista

arvoisa puhemies

nyt kuitenkin kokoomusjohtoisesti hallitus aikoo vetää letkut irti puolustusvoimista siis suomen puolustusvoimista letkut irti

se on se että ei osallistuta tähän kreikka kakkoseen vaan kreikka pistetään nyt imfn syliin ja unohdetaan liittovaltiokehitys ja ratkaistaan kreikan ongelmat imfn kautta

mitä tarkoittaa se kun letkut vedetään irti puolustusvoimista

se tulee suomelle edullisemmaksi ja uskon että myöskin kreikkalaisille tämä ratkaisu on parempi kun siinä eivät ole tämä liittovaltiokehitys ja eu lainsäädäntö sillä tavalla mukana

mitä se tulee maksamaan mitä männistökin tässä kysyi niin siihen en osaa vastata en tiedä mutta veikkaan että halvemmaksi tulee

perussuomalaiset ovat kaikkien uudistuksien kannalla mutta uudistukset eivät välttämättä tarkoita sitä että ajetaan joku asia alas

uudistuksen nimellä ei voida sanoa sitä että leikataan puolustusvoimilta määrärahat ja sitä kautta romutetaan järjestelmä

uudistus tarkoittaa enemmän sitä että luodaan edellytyksiä

hallitus on perustanut erilaisia kehittämisryhmiä eri puolille suomea ja itäsuomalaisena kansanedustajana puhuisin lähinnä pohjois ja itä suomen työryhmistä

samaan aikaan kun hallitus perustaa työryhmän joka pyrkii kehittämään pohjoisen ja itä suomen elinvoiman edellytyksiä hallitus toisella kädellä poistaa satoja työpaikkoja tällä kertaa puolustusvoimien alalta

lakkauttamalla pohjois karjalan prikaatin

nyt ei ole puolustusministeri paikalla niin että olisi voinut kysyä sitä mikä käytännössä on puolustusvoimien aluepolitiikan ja puolustuspolitiikan ero vai onko sitä

itä suomessa ne kävelevät kuitenkin käsi kädessä

nyt ollaan luomassa itä suomeen puolustuksellinen tyhjiö näitten leikkauksien johdosta ja toivon että pystytään jatkossa harkitsemaan sitä että nämä leikkaukset vielä käsitellään uudestaan parlamentaarisesti

arvoisa puhemies

ettei jää minkäänlaista väärää kuvaa niin haluan sanoa että kyllä perussuomalaiset kannattaa työperäistä maahanmuuttoa

veikkaanpa että hallitus ei olisi itse kyllä missään tapauksessa keksinyt tätä asiaa ja jos olisi keksinytkin ei tällaisia hallituksen esityksiä olisi tullut

mutta niin kuin aikaisemmissa parissa puheenvuorossa sanoin niin tämän tyyppinen kehitys on minun mielestäni aika vaarallista

komission valta koko ajan kansallisessa päätöksenteossa kasvaa

kysymys on kuitenkin euroopan alueella harmonisoinnista ja se suomen kohdalla tarkoittaa aina vähän sitä maksumiehen roolin kasvamista

arvoisa puhemies

niin harvoin pääsee kehumaan hallituksen esityksiä että tänään kannatti jättää kymmenen uutiset katsomatta ja ottaa kaikki tästä irti

tässä on hyvä asia erikoisesti se että tällä täsmennetään hyvän perintätavan sisältöä ja tehostetaan sen valvomista ja myös turvataan kuluttajasaatavien perintäkulujen kohtuullisuus

tämä on erikoisen hyvä myös sen takia että tähän perintälakiin ehdotettaisiin nyt useita muutoksia joilla täsmennettäisiin hyvin hyvän perintätavan sisältöä

eli aika jyrkkä pudotus joka on kuitenkin tämän velallisen etu siinä mielessä että nyt näitä perintäkustannuksia ei voida hyödyntää enää sillä tavalla että tätä vapaaehtoista perintää jatketaan vain pelkästään näitten perintäkulujen takia

eli nämä kolme ryhmää tässä ovat varmastikin summiltaan se suurin osa niistä kuluttajasaatavista jotka ovat perinnässä

en millään näin joulun alla haluaisi hyökätä ja varsinkaan en demareita vastaan mutta kun näyttää siltä että sieltä pulppuaa jatkuvasti niin älyttömiä ideoita niin kuin tämä julkinen verovelkalista joka on häpeälista yrittäjille

meillä on erittäin toimiva systeemi jo tänä päivänä

jos yritys tai yrittäjä asioi toisen yrityksen kaupungin tai kunnan kanssa tai myy niille palveluja niin aina pitää esittää verovelkatodistus

kun meillä on yrityksillä käänteinen todistustaakka esimerkiksi arvioverotuksessa tänne listalle voi joutua yrittäjiä ja yrityksiä aivan syyttäkin

lopuksi haluaisin sanoa että ensimmäinen työpaikka on erittäin tärkeä asia ja edellytykset sille että jokainen yksinyrittäjä saisi mahdollisuuden palkata ensimmäisen työntekijän meidän täytyisi luoda

perussuomalaiset ovat esittäneet sitä että alvittoman toiminnan alarajaa nostetaan ja ilokseni olen pannut merkille sen että myös kokoomuksesta ollaan huomattu se että jaskari ja kauma ovat myös

vielä tähän olennaiseen merkitykseen

tässä hallituksen esityksessähän on tarkoitus niin että sitten nämä velkojen lyhennykset käytetään nimenomaan velan pääoman lyhennykseen eikä korkoihin niin kuin nykykäytäntö on

mutta valiokuntatyöskentelyssä on sitten kiinnitettävä huomiota siihen että perintäyhtiöille on annettu kuitenkin hiukan isompi vara näihin perintäkuluihin siinä tapauksessa kuin jos yritys itse perisi näitä kuluja

tänään täällä perussuomalaiset ovat tieteellisesti todistaneet että suomen kannattaa jäädä näistä kaikista seuraavista tukitoimista viimeistään nyt pois

nyt ei puhuta enää että otetaan letkut irti

minä olisin toivonut että olisi ollut kokoomuksenkin edustajia paikalla kun tänään kokoomuksen ryhmäpuheessa tuli selvästi esille se että kokoomukselle kaikki vaihtoehdot käyvät

kyllä se niin on että kun barroso tai merkel jotain julkisesti sanovat niin erittäin nopeasti se on sitten täällä eduskunnassa jossakin pöydällä käsittelyssä hyvin kiireellä aikataululla

epäilenpä että tässä salissa todistellaan aivan samoilla teeseillä kuin nyt todistellaan tätä espanjan tukemista kuinka tärkeitä nämä eurobondit ovat ja kuinka tärkeätä on ottaa yhteisvastuullista velkaa

merkel ja barroso ovat jo heittäneet ajatuksen pankkiunionista siitä että pankeilta kerätään varoja yhteiseen varantoon jolla sitten tuetaan niitä pankkeja jotka sattuvat olemaan kulloinkin heikossa kondiksessa

perusajatuksenahan tämä on ihan hyvä mutta pankit ovat kuitenkin yksityisoikeudellisia yrityksiä ja näin ollen voitaisiin ajatella näin että myöskin yrityksiltä kerätään rahaa johonkin yhteisvarastoon ja tuetaan niitä yrityksiä jotka ovat varansa hupuloineet ja joutuneet konkurssitilaan ja jatkaen näin että niiltä perheiltä suomalaisilta perheiltä jotka ovat hyvin hoitaneet asiansa kerätään rahaa johonkin varastoon ja ne annetaan sinne kreikkalaisille tai espanjalaisille perheille jotka ovat huonosti taloutensa hoitaneet

mutta kylläpä kerää

se on tulevaisuutta ja se käytännössä tarkoittaa sitä että ne valtiot jotka ovat hyvin hoitaneet asiansa väkisin joutuvat lainaamaan niille valtioille rahaa jotka eivät markkinoilta saa eli käytännössä ovat hupuloineet rahansa

silloin siirtyy veronmaksajien rahaa ja silloin siirtyvät ihan tavallisilta suomalaisilta perheiltä rahat sinne joselle tai giorgiolle joka on sattunut omat rahansa hassaamaan jollakin tavalla

tämä on sellainen tulevaisuudennäkymä että viimeistään tässä vaiheessa pitäisi sanoa että tämähän on aivan älytöntä

kun tässä aikaisemmin debatissa jäi sanomatta se mutta onneksi meillä on yksi sosialidemokraattisen puolueenkin edustaja täällä paikalla niin minä olen erittäin huolissani suomalaisen työväenliikkeen solidaarisuudesta kansainvälisen työväenliikkeen solidaarisuudesta

suomalaiset työväenpuolueet ovat valmiita tukemaan pankkeja eurooppalaisia tappioita tehneitä pankkeja suuria riskejä jotka ovat realisoituneet näissä pankeissa tukemaan näitä pankkeja sillä ehdolla että näissä maissa niin kuin kreikassa on tapahtunut pankkituki on sillä ehdolla että näissä maissa toteutetaan raju kansalaisiin kohdistuva vyönkiristys ja kurjuuden lisääminen

sen edellytyksenä että suomalaiset työväenpuolueet tukevat näitä pankkeja on että tukimaissa palkkoja leikataan eläkkeitä leikataan siellä tulee työttömyyttä maastapakoa konkursseja jopa lääkkeet loppuvat sairaaloista täydellinen kaaos

kysymys on siitä että kunnilta on viety rahat toteuttaa näitä palveluja ja ministeri sanoo että kuntien rahaa leikataan koska valtiontaloutta täytyy sopeuttaa

arvoisa puhemies

tämä asia jonka edustaja taavitsainen otti esille ja joka aiemminkin jo on tullut tässä esille esimerkiksi jotain kroonista sairautta sairastava henkilö joka tarvitsee näitä hoitoja on sitä keskustelua jota pitää käydä sitten siinä vaiheessa kun sitä lakia laaditaan

ilman muuta tämäntyyppiset asiat täytyy ottaa huomioon ja jos työstä aiheutuu se että sairastuu vaikkakin lyhyeksi aikaa niin ilman muuta se täytyy ottaa huomioon

olisin vastannut edustaja pekkariselle joka nyt salista onkin poistunut

mutta jos edustaja kuulee minua siellä jossakin niin kun sanottiin että perussuomalaiset ennen vaaleja kertoivat olevansa sitä mieltä että yritystuista voidaan leikata niin täytyy todeta että myöskin vaalien jälkeen perussuomalaiset ovat sitä mieltä että yritystuista voidaan leikata suurten yhtiöitten osalta ja kohdistaa niitä leikkauksia sitten pk sektorille

miksi näin

hintojen heilahdellessa tehtaita täällä suomessa ostetaan tyhjennettäviksi tulee joukkotyöttömyyttä näiltä osin

mutta perussuomalaisten varjobudjetissa oli myöskin suuyrityksille se porkkana että jos suomeen investoidaan niin myös siinä vaiheessa yhteiskunta voisi olla tukemassa näitä suomeen investointeja tuplaamalla esimerkiksi poistojen määrän kahdella

arvoisa puhemies

perussuomalaisten varjobudjetissa on myöskin panostuksia nimenomaan uuteen yritystoimintaan ja kasvuyrityksiin joista luodaan niitä uusia työpaikkoja

näitten varojen käyttäminen on paljon hedelmällisempää nimenomaan tällä puolella koska näistä pk sektorin yrityksistä ei tule niitä joukkoirtosi irtisanomisia

me perussuomalaiset olemme jättäneet talousvaliokunnassa tästä eriävän mielipiteen joka on suhteellisen laajasti valmisteltu ja sosiaali ja terveysvaliokunnassa myöskin vastalauseen

hallituksen esityksessä mainittu telan laskuperustejaos on työeläkejärjestelmän sisäinen työryhmä eli edustaa näitä eläkelaitoksia ja sen tehtävänä on valmistella työeläkeyhtiöiden laskuperusteet

arvoisa puhemies

edustaja zyskowicz piti täällä aiemmin tänään rajun ja raflaavan puheenvuoron silloin kun käsiteltiin opintotukea ja opiskelijoiden aseman parantamista

zyskowicz vetosi taloudelliseen tilanteeseen mikä meillä suomessa tällä hetkellä on ja ettei missään tapauksessa ole vara opiskelijoiden opintotukea eikä taloudellista asemaa tältä osin parantaa

ryhmä myös käyttää merkittävää asiantuntijavaltaa työeläkejärjestelmän kehittämisessä

se koostuu työeläkeyhtiöiden edustajista ja siihen kuuluvat pysyvät asiantuntijajäsenet sosiaali ja terveysministeriöstä ja eläketurvakeskuksesta

tulevien muutosten soveltajat ovat samalla niiden valmistelijat ja laskuperustehakemuksen tulevat käsittelijät ministeriössä ovat mukana työryhmässä asiantuntijoina

european insurance järjestö on kannanotossaan euroopan unionin talous ja rahoitusasioiden neuvostolle korostanut että vakuutusteknisiä kysymyksiä tulee käsitellä enemmänkin poliittisina kysymyksinä kuin teknisinä

elämme rajusti yli varojemme

ihmettelen nyt että edustaja zyskowicz ei ole tässä kohdassa sitten puolustelemassa näitä säästöjä niin että on kohtuullista vaatia myöskin yleisradiolta sitä että yleisradio osallistuu näihin yleisiin säästötalkoisiin jotka ovat välttämättömiä kuitenkin tässä maassa

hyvän hallintotavan ja yleisten riskienhallintaperiaatteiden mukaan asioiden valmisteluvalta ja soveltaminen tulisi pitää ehdottomasti erillään

työeläkkeiden sosiaaliturvaluonteen hyvän hallintotavan ja yleisten riskienhallintaperiaatteiden mukaisesti vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskuperusteinen valmistelu tulisi siirtää kokonaisuudessaan sosiaali ja terveysministeriöön siis viranomaiselle

ministeriö voisi laskuperustemuutosten yhteydessä kerätä lausuntopyynnöillä riittävän laaja alaisen näkemyksen perustemuutoksessa huomioitavista asioista

keskusta on kiinnittänyt tässä hallituksen esityksessä huomiota ainoastaan yhteen puutteeseen hyvin merkittävään puutteeseen nimenomaan tähän liikaa kerättyyn työeläkemaksuun jota ovat maksaneet pääasiassa pientyönantajat ja sen palauttamiseen

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ovat täysin samaa mieltä tästä yhdestä puutteesta mutta me näemme tässä koko hallituksen esityksessä paljon enemmän puutteita kuin keskusta

keskusta on ohittanut kyllä nämä kilpailuneutraliteettiasiat tästä kokonaan ja nämä valvonnalliset ongelmat ja monet muutkin

nyt kun tämän hallituksen esitykseen tutustuu ja katsoo nämä puutteet siitä niin tulee semmoinen tilanne että jos nämä puutteet tässä korjataan niin siihen vaan yksinkertaisesti tarvitaan sitten kokonaan uusi esitys

tämäntyyppinen toiminta on paljon vaarallisempaa kuin se että leikataan jotain yritystukea suuryrityksiltä vientiteollisuudelta ja siirretään sitä pk sektorille

jos ehdoin tahdoin isketään tällaisia kustannuksia suomalaiselle vienti teurin teollisuuden enso

sdp vientiteollisuudelle se on myöskin erittäin tuhoisaa suomalaisille työpaikoille

arvoisa puhemies